suomella on tällä hetkellä moniin euroopan maihin nähden velkaa vähän mutta meidän ongelmamme on siinä että kestämme velkaa paljon huonommin kuin monet muut eu maat

uusi taantuma merkitsee viennin jäätymistä joukkotyöttömyyttä ja pahimmassa tapauksessa hyvinvointivaltion romahdusta

nyt vaikeampina aikoina emme voi lyödä hanskoja tiskiin vaan joudumme kantamaan vastuuta koko euroalueen tasapainosta

arvoisa puhemies

pulliainen puuttui asiaan joka sai myös oman mielipiteeni kertomaan elikkä tähän kaupan ja liike elämän etabloitumiseen

herra puhemies

arvoisa puhemies

meillä on iso osa jo kaupasta ulkolaisten omistuksessa ja mehän toivomme että sitä tulisi lisää ja myöskin teollisuuden puolelle

jatkuvista eu tuista nauttineet valtiot ovat tuhlanneet ja ovat nyt pyytämässä apua paremmin taloutensa hoitaneilta euromailta

nopeasti käynnistyvät hankkeet tuovat helpotusta työllisyystilanteeseen hetkellisesti mutta pitkällä aikavälillä ne toimivat vain tekohengityksenä

tältä osin pitää kyllä tätä lakiesitystä pohtia tarkalla sihdillä

kriisimaiden on tehtävä uudistuksia ja järjestettävä taloutensa kestävälle pohjalle

yksi keskeinen ehto tuen antamisessa on se että huonoja luototuspäätöksiä tehneet pankit ja sijoitusyhtiöt joutuvat myös tilille tekemisistään

kannustavat toimet työllistymisen uudelleen kouluttamisen ja aikuiskoulutuksen hyväksi painavat puntarissa myös pidemmän aikavälin talouskasvua ajatellen

lomautukset ja irtisanomiset ovat arkipäivää aivan liian monessa yrityksessä

hyvinvointimme kulmakivinä ovat yritykset ja niiden työntekijät

arvoisa puhemies

totean lyhyesti että opposition arvostelu ja vastuullisuus näin vaikeana aikana tuntuu todella hampaattomalta ennen kaikkea tässä isossa salissa

jos vesistöjen virkistyskäytöstä halutaan nauttia jatkossa on selvää että jätevesien puhdistamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös haja asutusalueilla

jätevedet on käsiteltävä asianmukaisesti kaikkialla suomessa olipa kyseessä taajama alue teollisuusalue tai haja asutusalue ja olipa jätevesien käsittelijä nuori iäkäs tai keski ikäinen

laajan veropohjan turvaaminen on tärkeämpää kuin koskaan

haja asutusalueiden jätevesiasioissa on saatava lainsäädännön avulla aikaan tilanne jossa huomioidaan tarpeeksi hyvin sekä yksittäisten kotitalouksien että ympäristön tilanne

kaikkien on osallistuttava ympäristön puhtaanapitoon riippumatta siitä miten suuret vaikutukset yksittäisillä vesistöjen kuormittajilla on

arvoisa herra puhemies

monien suomalaisten mielestä tuulivoiman osuutta energiantuotannossa pitää kannattaa vaikka se olisikin kustannuksiltaan kalliimpaa kuin monen muun energian tuottaminen

tämä hallituksen esitys syöttötariffiksi tuulivoimalle ja sen nopealle liikkeellelähdölle merkitsee sitä että tuo korotus mikä on kolmelle vuodelle ajateltu antaa voi olla merkittävä este siltä osin että luvitukset vievät oman aikansa ja tuon korotuksen piiriin ei ehditä

miten näette ministeri tämän asian

tuo irlannille myönnettävä tuki on tietysti oivallinen lyöntiase oppositiopuolueilla

asia on kuitenkin niin vakava että nyt on laitettava jäitä hattuun ja tehtävä se mitä suomalaiset talousasiantuntijat ovat kertoneet

minä ihmettelen sitä että esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa jossa kuultavina olivat ykkösosaajat suomesta talouden osalta kukaan oppositiosta ei esittänyt että meidän pitäisi olla tukematta tätä pakettia

tämä on ollut vaikea juttu itsellekin vaikka yrittäjänä yritysten perustamista ja luomista kohtaan ei ole äidinmaidosta alkaen ollut pienintäkään vastustamista

tästä kriisistä ei ole muuta ulospääsyä kuin osallistuminen yhteisesti eu maiden kanssa toimenpiteisiin joilla irlanti saadaan pelastettua

arvoisa herra puhemies

näissä valiokunnan kuulemisissa kuitenkin tämä asia jätti todellakin kysymysmerkkejä niin kuin täällä minusta on erinomaisesti tuotu julki

omalla talouspolitiikallamme olemme pystyneet luomaan puskuria talouskriisin pahimpia vaikutuksia vastaan ja kohtuullisen hyvin kohdistetuilla elvytystoimilla estimme varsinaisen massatyöttömyyden syntymisen

arvoisa herra puhemies

itse suhtaudun tähän positiivisen varovaisesti niin kuin suomen varustamot omassa lausunnossaan tiedoksi jättivät

kaikesta huolimatta teollisuutemme ja erityisesti vientisektori koki kovan kolauksen taantumassa

mietinnön tehneen valiokunnan jäsenenä tunnen suurta mielihyvää siitä että saimme yksimielisen kannanoton aikaiseksi ilman isompia henkisiä vaurioita ja mahdollisia luuvikoja

seurujärvi että toimimme sitten liikelaitoksena tai yhtiönä meidän täytyy tuntea vastuu toiminnasta ja ei täysin tappiollista toimintaa voi tehdä kummassakaan muodossa

yrityksiä voidaan toki auttaa erilaisten tukimenettelyjen kautta mutta tosiasia on että olemme täysin riippuvaisia kansainvälisestä talouskehityksestä

valiokunnan valmistelussa oli mielestäni tekemisen meininki josta puheenjohtajalle ja valiokunnalle on annettava iso kiitos vaikka tietysti keskustelua emme keväällä saaneetkaan aikaiseksi

tietysti osakeyhtiössä ollaan silloin selvemmillä vesillä tai paremmilla jäillä kun se yhtiövastuu tulee merkittävästi kovemmaksi ja sen pohjalta pystytään tekemään liiketaloudellisesti järkeviä päätöksiä

vientiyritystemme menestys ja levittäytyminen ulkomaille takaa pitkälti myös kotimaan toimipisteitten elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden

on tärkeää että koko maamme liikenneverkkoa ja liikennepolitiikkaa tarkastellaan laajamittaisesti yksissä kansissa ja yhtenä kokonaisuutena ainakin kerran vaalikaudessa

henkilöstön asema ed

rönni on tietysti huolestuttava mutta se ei voi olla yksinomainen syy tehdä vain tappiota

puutun lähinnä itärajan keskeisimpiin liikenneongelmiin joista me kaakkois suomen edustajat olemme saaneet paikallisväestöltä todella runsaasti ja laajamittaisesti palautetta

herra puhemies

sitä korvausta voidaan maksaa sitten erityyppisesti muutenkin jos tällainen tarve on

siitä voidaan tietysti olla kyllä täysin samaa mieltä että varmasti näitä toimintoja tullaan uudelleenorganisoimaan ja minusta pitääkin organisoida uudestaan

tuo liikenne ja viestintävaliokunnan matka tuonne kymenlaaksoon ja etelä karjalan maisemiin ja ennen kaikkea sen logistisiin kiemuroihin oli omasta mielestäni erinomaisen hyvä

jatkossa eulla on oltava työkalut joilla voidaan puuttua ajoissa kriisin merkkejä osoittavan jäsenmaan talouspolitiikkaan

valiokunnan jäsenet pääsivät omin silmin toteamaan miltä itärajan liikenteen pullonkaulat luonnossa oikein näyttävät

meillä tässä salissa olevilla on varmasti loppuelämän muistissa niin kauan kuin muistia on vähänkin kreikan hiuskarvan varassa ollut talousromahdus

arvoisa herra puhemies

matka ja sen ongelmakohtiin euta myö näimme ongelmakohdat ja totesimme että hyvä tahto ei pelkästään auta vaan tarvitaan nopeita toimenpiteitä akuuttien ongelmien korjaamiseen

siis yhtiöittäminen ei tuo minkäänlaisia uusia markkinoita niin kuin satamaliitto totesi kuulemisessa ja tästä syystä tuo merenkulkulaitoksen pääjohtaja myllyn näkemys siitä että mahdollisesti tuo offshore toiminta olisi yhtiöitetty ja laitettu erilleen jäänmurrosta olisi voinut olla kenties ensimmäinen vaihe tässä mutta aika näyttää tai me emme tietysti pysty sitä toteamaan olisiko se ollut hyvä ratkaisu

toimenpiteet olivat joka tapauksessa tarpeen sillä kreikka ei ole ainoa eu maa jossa valtion tulojen ja menojen hallinta on pahasti epäonnistunut

toivottavasti tässä ollaan edelleen samaa mieltä

kreikan kriisin yhteydessä syntynyttä yhteistyötä pitää jatkaa

julkisuudessa esiintyneissä kommenteissa kuitenkin vaikuttaa siltä että tiedeyliopistojemme nykytilaa ei hahmoteta realistisesti

sillä toteutetaan taavettilappeenranta peruskor jauksen suunnittelu ja toivon mukaan mahdollisimman nopea toteutus vuosikymmenen alkupuolella

rekkakaistojen suunnittelu ja rakentaminen nuijamaalle ja imatralle on myös järkevää jos toista rekkaparkkia ei toteuteta nope alla aikataululla

elämme aina vain tiiviimmin keskinäisriippuvaisessa maailmassa jossa globaali kilpailu on arkipäivää halusimmepa sitä tai emme

eussa tarvitaan entistä kurinalaisempaa talouspolitiikkaa

merenkulkulaitoshan kiinnitti erityistä huomiota varustamoliikelaitoksen keskeiseen rooliin talvimerenkulun palveluntuottajana ja niiden yhteiskunnallisten asioitten merkitykseen suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden kuljetuksille

metsäteollisuuden keskittymä kaakkois suomessa sekä venäjän vahva talouskasvu ovat synnyttäneet nopeasti kasvavaa raskasta liikennettä niin liikenneverkoille kuin rajanylityspaikoille

emme varmasti halua jäädä kehityksen kelkasta

kun mennään ajassa eteenpäin minä uskon että nyt joittenkin silmissä huonolta tuntuva ajatus vuosien saatossa voi myös kääntyä positiiviseksi

logistisesti ei ole järkevää ohjata rekkaliikennettä kotkasta imatralle ja nuijamaalle kun vaalimaan raja asema on melkein vieressä

uudessa laissa yliopistojen taloudellista autonomiaa lisätään mahdollistamalla yliopistoille julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai yksityisoikeudellisen säätiön asema

oma yhä vain vankistunut mielipiteeni on että koko autojen tuonti maahan pitäisi keskittää kotkan ja haminan satamiin joista maanteitse on lyhin matka venäjälle

arvoisa herra puhemies

pentti oinoselle että harvoin olen kuuden vuoden aikana kuullut niin empaattista ja sympaattista puhetta minkä vastauspuheenvuorossanne totesitte

perusrahoitusta ei myöskään sidota yliopiston tuottavuuteen joten monelta taholta esitetyt väitteet tieteenalojen epätasa arvoistumisesta ovat mielestäni liioiteltuja

vanhusten asianmukainen hoito on yksi hyvinvointimme peruskulmakiviä suomessa ja siitä minusta me olemme olleet kaikki täällä niin kuin edeltävä puhujakin samaa mieltä mutta pelkästään rahan syytäminen kuntiin ei vanhustenhuoltoa ratkaise

selonteossa itärajan liikenteen ongelmat sivuutetaan lähes kokonaan

kauttakulkuliikenteen merkityksestä on kyllä maininta mutta logistiikan iso ongelma asukkaiden matkailijoiden ja elinkeinoelämän turvallinen liikkuminen samalla tieverkolla kansainvälisten kuljetusten kanssa on jäänyt liian vähälle huomiolle ja se on suuri haaste liikenneturvallisuudelle

me tarvitsemme uusia palvelutuottajia uusia palvelumalleja ja yksityinen sektori on tässä tilanteessa erinomainen asia vaikkakin sitä naiset merkille tao ja